voisiko sanoa että kela elää myös meidän hallinnollisen organisaatiomme kautta muutoksia koska johtajien määrä tulee vähenemään

jos kunta tuottaa esimerkiksi työterveydenhuoltoa omille työntekijöilleen mutta haluaa sitten lähteä tuottamaan työterveyspalveluita myös julkisille yleisille markkinoille niin tarkoittaako tämä käytännössä sitä että sitten myös kunnan tuottama työterveyspalvelu pitää yhtiöittää ja sitten kunta sitä kautta tuottaa palveluita sekä kunnan omille työntekijöille että myös kilpailutuksen kautta muille mahdollisille toimijoille

eli osatyökykyisen ihmisen työhön hakeutuminen ei nykyisellään ole aina kannattavaa eikä aina myöskään mahdollista

meillä on jo ensimmäinen johtajista ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja lähitulevaisuudessa myös näin tulee jatkumaan ja se tulee vääjäämättä vaikuttamaan siihen että kansaneläkelaitoksen organisaatio tulee kokonaisuudessaan muuttumaan ei ainoastaan johtajamäärien osalta vaan myös sitten koko sen hallinnollisen organisaation osalta

tämä on merkittävä kannustinloukku

mutta kun näitä muutoksia tehdään meidän pitää nähdä se että se tapahtuu että asiakaspalvelu tulee entisestään paranemaan eikä päinvastoin

olisikin syytä muuttaa palkkatulon ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittamista siten ettei tietyn rajan ylittyessä ihminen putoa kannustinloukkuun

sitten en malta olla ottamatta kantaa myös tähän kelamaksun poistoon koska se on vaikuttanut kelan rahoitusjärjestelmään ennen kaikkea tähän perusrahoitukseen

on esitetty esimerkiksi lineaarista mallia jossa etuuden suuruus riippuu työtulojen määrästä eikä se määrätyllä ansiotasolla muodostu nykyisellä tavalla työllistymisen esteeksi

arvoisa herra puhemies

omaishoitajien tilanne on maassamme tällä hetkellä kohtuuttoman turvaton

isoja ongelmia on useita eri puolilla suomea

tutkimusten mukaan ihmiset ovat halukkaita tekemään tilapäisiä tai osa aikaisia töitä myös työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan

heillä on omaishoidon arjesta vahva kokemus ja asiantuntijuus ja sitä kautta saatu näkemys tuen oikeudenmukaisesta ja kestävästä kehittämisestä

kuten mietinnössäkin todetaan olennainen kysymys on myös se onko työmarkkinoilla valmiuksia räätälöidä osatyökykyiselle soveltuvia töitä ja työaikoja

arvoisa puhemies

puhemies

tähän on useita eri syitä

minusta on jotenkin hämmästyttävää kokoomuksen puolelta tämä jatkuva sen vääristely mitä sosialidemokraatit sanovat tai mitä mieltä sosialidemokraatit ovat

ilman sitä puskuriraha toiminnan kehittäminen on todella vaikeaa

nuoret haluavat tehdä työtä

täällä on ollut erittäin hyvää keskustelua tänä päivänä ammattikorkeakoulu uudistuksesta

niinpä kunnat saavat tehdä itsenäisesti oman harkintansa mukaan sopimuksia omaishoidosta

toinen asia johonka en malta olla ottamatta kantaa josta täällä on myös käyty vähän keskustelua on tämä kahden vuoden päästä oleva kelan hallituksen kokoonpano siinä mielessä että on keskusteltu siitä että jos kelan hallituksen jäsen on kansanedustaja niin onko sillä väliä tai eikö sillä ole väliä

haluaisin itse jatkaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden liikunnasta ja liikuntamahdollisuudesta

harmittaa ihan oikeasti

tästä syystä haluaisin oikeastaan uudistaa tämän nuoren ville hokkasen kertoman huolen ja kysyä hallitukselta

me olemme sanoneet sen monta kertaa

kun valtakunnallisia kunnollisia kriteereitä ei ole määritelty ei myöskään omaishoidon moninaisuutta ja yksilöllisyyttä huomioida riittävästi

liikuntapalvelut ovat tärkeä opiskelijoiden hyvinvointia lisäävä ja opintoja tukeva palvelu

me emme vastusta yliopiston ulkopuolisia edustajia hallituksessa mutta me vastustamme sitä että siellä on ulkopuolisten enemmistöääni joka tulee puheenjohtajiston kautta

toivoisin sydämestäni sitä että nämä valinnat jotka nyt kokoomuksen puolelta ovat tulleet eivät tulisi vaikuttamaan siihen että tulevaisuudessa kun kelan hallitusta valitaan niin jokainen poliittinen puolue huolehtii oman jäsenensä kelan hallitukseen joka luonnollisesti muuttaa koko tätä kelan hallituksen perimmäistä tavoitetta

omaishoidon hoito ja palvelusuunnitelmat joiden pitäisi olla koko hoidon perustana ovat usein ylimalkaisia

liikuntapalvelut tulee järjestää vähintään suositusten tasoisina

korkeakoulujen omien liikuntapalveluiden kehittämisen rinnalla tulee yhä vahvemmin huomioida kuntien liikuntatoimen liikuntaseurojen urheiluakatemioiden kaupallisten toimijoiden merkitys opiskelijoiden liikuttamisessa

me kannamme suurta huolta perusrahoituksesta varsinkin kun vielä kuulee ministeri virkkusen kommenttina ja sanontana että perusrahoitus turvataan mutta kaksi kolmasosaa tulee perusrahoituksesta joka on sidottu indeksiin josta on osoitettu myös että se ei välttämättä ole riittävä ja yksi kolmasosa puuttuu ja se pitää omalta osaltaan kerätä elikkä mitä enemmän keräät sitä enemmän saat

omaishoitotilanteissa perheet helposti jätetään selviämään yksin vaikka hoitosopimuksen kunnan kanssa pitäisi olla molempia osapuolia velvoittava kantamaan oman vastuunsa ja toimimaan yhteistyössä

tämä kokonaisuus tulee tärkeäksi ennen kaikkea muun muassa sen takia että kun meillä järjestöt eivät enää saa vastaavaa tukea esimerkiksi yhteistyökumppaneilta näitten liikuntapalveluiden kehittämiseksi niin useilla opiskelijoilla jotka elävät kuitenkin niukoissa varoissa ei itsellään ole taloudellisia mahdollisuuksia rahoittaa kaikkia liikuntaan liittyviä kustannuksia

jotta se laaja alainen osaaminen joka siellä tällä hetkellä on pystyttäisiin turvaamaan toivoisin että näin ei tapahtuisi

toinen asia joka siihen on myös jo johonka sitten eri asiantuntijat ovat ottaneet kantaa on se että jos kelan hallituksen jäsen on kansanedustajana hän valvoo sitä kautta myös kansanedustajana omaa toimintaansa kelassa ja on myös osittain jäävi tähän toimintaan

kun useissa kunnissa on ajauduttu säästölistojen laatimiseen omaishoitajasopimukset ja hoidon tukipalvelut ovat joutuneet vaaravyöhykkeelle

kun kunnat ovat myös osaltaan korottaneet liikuntapaikkamaksuja ja ehkä myös vähentäneet erilaisia tukimuotoja niin tästä syystä nämä liikunta asiakasmaksut tulevat kohdentumaan opiskelijoille itselleen

sen takia tämä oli erittäin vaikea asia kelan valtuutettujen kokouksessa päättää valita kansanedustajaa kelan hallituksen jäseneksi vaikka ihmisenä ed

sarkomaalle haluan kommentoida vielä lisää siltä osin että olemme ensimmäisestä syksystä alkaen tuoneet vaihtoehtobudjetin joka on ollut vastine hallituksen tekemälle esitykselle ja ne linjat eivät sinällään ole muuttumassa mutta me tulemme tarkentamaan ja tarkistamaan sen marraskuussa ja esitämme sen tarkennettuna sitten myös ed

haluan vielä yhteen asiaan puuttua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ongelmia on myös omais hoitajien lakiin perustuvien vapaapäivien pitämisessä

todellakin viime kaudella kun tätä asiaa käytiin läpi kävin täällä meidän kunkin puheenvuoroja läpi mutta myös niitä selvityksiä joita tehtiin silloin viime kaudella

monet omaishoitajat eivät voi pitää kolmea lakisääteistä vapaapäiväänsä kuukaudessa koska kunta ei järjestä sopivaa sijaishoitoa hoidettavalle vapaapäivien ajaksi

on myös ollut hyvä että valiokunnan puheenjohtaja vahasalo on tätä asiaa nyt tarkentanut koska tämän salin ulkopuolellakin tähän asiaan on kiinnitetty huomiota ja varmasti meihin useisiin edustajiin on otettu yhteyttä sen takia että mietintö on herättänyt epäluuloja

mutta linjauksiltamme olemme olleet systemaattisia koko tämän hallituskauden ajan

myöskään yhä yleistynyt palvelusetelin käyttö vapaapäiväjärjestelynä ei toimi tyydyttävästi ja palvelusetelin arvo jää usein niin alhaiseksi että se riittää vain osaan niistä palveluista joita vapaapäivien viettäminen edellyttäisi

ensinnäkin kun tämä valiokunta on omassa mietinnössään avannut tätä koulutusvientiä niin olisin tässä yhteydessä toivonut myös sen selkeän viestin joka täällä on tullut sen että olisi sanottu että lukukausimaksuja ei hyväksytä suomessa eun sisällä olevilta opiskelijoilta eikä myöskään suomalaisilta opiskelijoilta mikä olisi selkeyttänyt tätä kokonaisuutta

se näkyy todellakin jälleen tässäkin budjetissa

omaishoitajien työ on usein raskasta ja sitovaa kokonaisvaltaista vastuun ottamista ja ilman vapaapäiviä työ on monella tavalla uuvuttavaa

ne jotka eivät kuulu hallituksen kavereihin uhkaavat jäädä pahasti heitteille

mahdollinen mitkä ovat sen kustannukset ja mitä mahdollisia vaikeuksia se tuo

samanaikaisesti kun osatyökykyinen hakee töitä ja kun tämä rajaus on siinä jo olemassa käytännössä tämä keskusteluyhteys myös työntekijän ja työnantajan välillä osoittautuu vaikeaksi

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että osa kansalaisista jää ilman tarvitsemiaan palveluja ja perusturvaa

yksinäisyys ja uupuminen ovat lisänneet myös riskiä masentumiseen ja oman terveyden menettämiseen

on hyvä pohtia kaikkia sellaisia toimenpiteitä jotka mahdollistavat ihmisten lyhytaikaisten ja pientenkin ansiotulojen saamisen

sitten vielä ihan lopuksi haluan todeta että edustaja kopra kertoi lappeenrannan yliopiston hyvistä kokemuksista jotka liittyvät eu maiden ulkopuolella olevien opiskelijoiden koulutukseen lappeenrannassa mutta tämä on aivan eri asia kuin se mistä me olemme tänään keskustelleet ja hyviä kokemuksia sieltä siltä osin on

siinä mielessä kun siihen yhdistää vielä asenteet tietämättömyyden ja tämän asian tuntemattomuuden vaatii todella paljon myös työnantajalta sekä työntekijältä että he löytävät toisensa nimenomaan tämän rajatason takia

omaishoitajalla on oltava oikeus myös oman elämänsä elämiseen omiin harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin

sitten vielä toinen asia johon edustaja tiilikainen viittasi on toimeentulotuki ja se että kun ihminen ansaitsee työllään niin toimeentulotuki leikkaa välittömästi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

hallituksen pitäisi toimia juuri toiseen suuntaan

esitän lakialoitteessani että omaishoidolle viimein luodaan koko maahan soveltuvat samanlaiset kriteerit ja omaishoidon taloudellisen tuen maksatus siirretään kelalle

sen takia minusta olisi ehdottoman tärkeää että tätä lainsäädäntöä kehitetään ja pohditaan ja mietitään miten tämä raja voidaan poistaa mikä mahdollistaisi sitten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ihmisten pienen työpanoksen ja sitä kautta palkkauksen raja ei tulisi

keväällä täysistunnossa siitä keskusteltiin kehysten yhteydessä ja välikysymyskeskustelussa ja syksyllä taas budjetin yhteydessä ja jälleen viime viikolla välikysymysmuodossa

lisätä yhteiskunnallista tasa arvoa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta panostaa aidosti ja tasa arvoisesti ihmisiin

ministeri saa tunnustusta asiasta

asko seljavaaralle päivähoidon osalta

meillä on tavoite maksuttomasta päivähoidosta pitkän ajan tavoite jossa ensimmäisiä askelmerkkejä asetetaan meidän osaltamme näitten lähivuosien aikana ja niistä on puhuttu monta kertaa minkä takia en niihin enää palaa

ihmiset tekevät tätä päivää sekä rakentavat tulevaisuutta

viime viikon keskustelussa väläytettiin hallituspuolueistakin lapsilisäleikkauksen perumista jos kehyksistä löytyy tilaa eli muita vastaavansuuruisia säästöjä

keskustelu on päätynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on siihen esteeksi

päivähoito maksuttomaksi

kysyisin ministeriltä opiskelijoitten terveydenhuollosta joka toimii tällä hetkellä hyvinkin kirjavasti eri puolilla suomea ja se omalta osaltaan vaikuttaa opiskelijoitten yleiseen hyvinvointiin ja opiskeluun ja myös valmistumiseen

siltä osin toimeentulotukeakin lainsäädännöllisesti pitäisi entistä enemmän kehittää myös siihen suuntaan että se tukisi aktiivisesti ihmisten työllistämistä ja mahdollistaisi myös näitten pienten mää pätevyyden ja päättää yhden työaikainen lyhyet työajat ja pienten ansioiden saamisen eikä se suoranaisesti leikkaisi heti välittömästi perheen toimeentuloa

olennaista on että kunta ja omaishoitajaperhe tekevät omaishoitoon liittyvän palvelusopimuksen joka perustuu yksilölliseen hoito ja palvelusuunnitelmaan

olen itsekin pohtinut tätä asiaa sillä olen monella tapaa kokenut että lapsiperheisiin kohdistuu nyt monta yhtä aikaa menevää vaikeaa esitystä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

virtaselle

mielestäni on erittäin hyvä asia se että jos tehdään voisiko sanoa huonoa lainsäädäntöä tai ei tehdä hyvää lainsäädäntöä niin lainsäädäntöä voidaan kuitenkin muuttaa ja tämä lakiesitys on yksi niistä

onko ministeriössä nyt mitään valmisteilla opiskelijoitten terveydenhuollon parantamiseksi ja jos on niin mitä toimenpiteitä sieltä on mahdollisesti tulossa

arvioiden mukaan köyhien määrä tulee kasvamaan edelleen ellei perusetuuksien tasoa nosteta

myös kun senhetkisistä mahdollisista valmistelutilanteista ei aina ole ihan selvyyttä niin nyt joka tapauksessa tämän lainsäädännönkin osalta on menty parempaan suuntaan

siirron perusteluina on muun muassa varhaiskasvatuksen kehittäminen yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena

vaikken ole lapsilisäleikkausten kannattaja näen että kun asioista hallituspuolueiden kanssa yhdessä sovitaan niin niistä pidetään kiinni vaikeinakin hetkinä ja aikoina tai ne yhdessä muutetaan

sosialidemokraatit ovat toistuvasti vaatineet korotusta muun muassa työttömien peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen jotta työttömät saadaan pois toimeentulotukiriippuvuudesta

arvoisa herra puhemies

lääkkeiden viitahintajärjestelmää koskeva hallituksen esitys on erittäin tervetullut

lisäksi kunnat voivat edelleen maksaa raskaaseen ja ympärivuorokautiseen hoitoon kunnallista omaishoidon tukea

se on sekä yhteiskunnan että potilaan etujen mukainen

alle kouluikäisen lapsen ja pienen koululaisen elämässä kuitenkin myös hoivan osuus on aivan keskeinen eikä sitä saa missään olosuhteissa eikä valmistelutyössä unohtaa

tavoitteena on että lääkevaihto saadaan toimimaan kunnolla ilman menetelmäpatentteihin liittyviä rajoituksia

mielestäni luottamusta päättäjiin tarvitaan silloinkin kun päätökset eivät ole niitä kaikkein mukavimpia ja ovat meille joskus hyvinkin vaikeita

tiedän että monessa kunnassa kuten kotikaupungissani lappeenrannassa päivähoito ja varhaiskasvatus on siirretty opetuslautakunnan alaisuuteen ja kokemukset ovat olleet hyviä

viitehintajärjestelmällä tarkoitetaan sitä että mikäli potilaalle määrätystä lääkkeestä on markkinoilla samanlaisia muita valmisteita lääkekorvaus maksetaan vain halvimman mukaan

tässä yhteydessä pidän vähän outona sitä että vihreät joita ei tällä hetkellä salissa näy ja jotka ovat sitoutuneet keväällä lapsilisäleikkauksiin ovat nyt kuitenkin olleet irtautumassa niistä

hänen joukkojensa viesti on että köyhyyden lisääntyminen näkyy entistä pidempinä leipäjonoina jonoina joissa seisoo pitkäaikaistyöttömiä eläkeläisiä opiskelijoita tavallisia perheitä jopa lasten kanssa hakemassa päivittäistä ravintoaan

terveyttä ja työssäjaksamista ajatellen on myös tärkeä saada omaishoitajat työterveyshuollon piiriin ettei oma terveys pääse unohtumaan ja heikentymään hoitotyössä

nyt suurena huolena on kuitenkin edelleen miten se mitä moniammatillisuus ja se osaaminen myös hoiva tuovat tullessaan saadaan säilytettyä päivähoidossa

mikäli potilas ei erikseen kiellä lääke vaihdetaan apteekissa automaattisesti halvempaan valmisteeseen

arvoisa puhemies

on selvää ettei kukaan tee leikkausta mielellään

en olisi toivonut että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle pitää tehdä lainkaan näin isoja säästöjä joita viime vuosina ja etenkin kevään kehyksissä on päätetty

tähän mennessä järjestelmä ei ole kuitenkaan toiminut koska osa lääkkeistä on rajattu vaihdon ulkopuolelle

on välttämätöntä että meillä on moniammatillisia on ammattilaisia jotka osaavat katsoa pienen lapsen sekä hänen perheensä elämää monipuolisesti ja eri näkökulmista

koska omaishoidon rahamääräinen tuki aiheuttaa ongelmia muun muassa varhaiseläkkeellä olevalle omaishoitajalle ja vaikuttaa muutenkin sosiaalietuuksiin ehdotan että tuki olisi etuoikeutettua tuloa sosiaalietuuksista päätettäessä

kunnissa energialaitoksilta on usein edellytetty tulosta kunnille ja sitä kautta kunnat ovat myös hyötyneet tästä energian tuloksesta

ensinnäkin me voimme tietysti käyttää vähäosaisista tai vaikeassa asemassa olevista ihmisistä sanakäänteitä ihan miten haluamme

tällä hetkellä lääkevaihdon ulkopuolelle on rajattuna useita suurimenekkisiä lääkevalmisteita joita käytetään yleisten ja vakavien sairauksien hoidossa

arvoisa puhemies

kysyisin edustaja vahasalolta kun totesitte äsken että meidän pitää todeta poliittinen realiteetti että lukukausimaksut eivät tällä hallituskaudella ole mahdollisia mikä on kokoomuksen ja edustaja vahasalon kanta tähän kysymykseen

kysyn ministeriltä onko ministerillä näkemyksiä siitä miten turvata sosiaali ja terveydenhuollon osaaminen ja siihen liittyvät tukipalvelut tukemaan monialaista lapsen kehitystä ja kasvua

itse olen ollut sosiaalityöntekijänä pitkään ja siellä on hyvin erilaisia vaikeasti hoidettavia ihmisiä mutta en ole koskaan käsitellyt heitä sosiaalipummeina vaan he ovat asiakkaita

laadukkailla ja riittävillä palveluilla ehkäistään tulevien vuosien ongelmia ja syrjäytymisiä sekä vaikutetaan myönteisesti myös talouden kustannuskehitykseen

jos lääkäri on määrännyt potilaalle nimenomaan kalliin alkuperäisvalmisteen eikä rinnakkaislääkettä potilas ei ole saanut vaihtaa lääkettään halvempaan vastaavanlaiseen lääkkeeseen

aloitteessa esitetään myös että omaishoitajalla tulee olla mahdollisuus saada työttömyysturvaa jos hän on työmarkkinoiden käytettävissä

kysyisin ministeriltä nyt että miten tämä tulee vaikuttamaan muun muassa kysymykseen energialaitosten tulevaisuudesta nimenomaan kuntien yhtiöinä näiden yhtiöiden tulokseen jatkossa että pystyvätkö energialaitokset enää tulostamaan samalla lailla tulosta kuntien taseeseen kuin aikaisemmin

tuletteko edellyttämään henkilöstörakennetta jossa turvataan moniammatillinen osaaminen päivähoidossa sekä varhaiskasvatuksessa

ensinnäkin niitä on todella vähän me puhumme ihan promilleista jos niitä on ja joka kerta jos niitä mahdollisesti löydetään ja todetaan ne saavat asiallisen käsittelyn ja menevät mahdollisesti takaisinperintään

viime vuosina kun tuloerot ovat yhteiskunnassamme kasvaneet on myös kasvanut arvostelu lapsilisien kohdentumisesta kaikille siis myös hyvin varakkaille perheille